arvoisa herra puhemies

jos on kysymys semmoisesta yhdistyksestä joka on tosiasiassa esimerkiksi kokoomuspuoluetta lähellä niin silloin on varmaan kaikista viisainta että kyseinen yhdistys ilmoitetaan lähipiiriin kuuluvaksi ja silloin tässä ei ole mitään ongelmaa

heti tässä alkuun nöyrä pyyntö eduskunnan eri valiokunnille että kansalaisjärjestöt pääsevät tähän kuulemiseen myös eduskuntavaiheessa esille

mutta hiukan tämmöisiä ajatuksia meillä oli kieltämättä ministeriössä sen takia että kun katsotte toimikunnan kokoonpanoa jossa poikkeuksellisesti asiantuntijajäseniä on paljon ja heillä kaikilla on yhtäläinen äänioikeus myös puolueiden nimittämien jäsenten kanssa niin tarkoitus oli varsinkin että tässä jatkotoimessa on kysymyksessä kokoonpano joka myös grecon silmissä näyttää uskottavalta ja ettei synny sitten tätä epäilystä myöskään ulkopuolelta että pukki on kaalimaan vartijana

nyt kahdessa eri osassa hallitus ottaa askeleita siihen suuntaan että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutuu entistä paremmin

heidän kritiikkinsä oli erittäin rakentavaa ja merkittävää

paperi muuttui kansalaisjärjestöjen palautteen johdosta merkittävästi matkan varrella

kun perustuslakivaliokunta on katsonut että tämä voidaan säätää yksinkertaisella enemmistöllä niin jos reilun vuoden päästä tai tästä katsoen puolentoista vuoden päästä tietosuojavaltuutetun arvio on sellainen että tarvitaan joitakin tarkennuksia niihin normaalissa lainsäädäntöprosessissa silloin varmasti palataan

niistä todella tämä jälkimarkkinoille meno on asia jota edellinen hallitus ei missään tapauksessa pitänyt hyvänä eikä myöskään eduskunta ja siltä osin on selvää että suomi on joutunut joustamaan neuvotteluissa

ensin tällä nyt käsitellyllä asialla ja sitten vielä laajemmin parlamentaarisessa työryhmässä

uskon että eduskunta kyllä saa paljon lisäarvoa siitä että kuuntelee valiokunnissa kansalaisjärjestöjen kriittistä mutta omien kokemusteni mukaan myös hyvin rakentavaa osallistumista

niitä kaikkia edustajia jotka tänään totesivat että tämä esitys on sinänsä oikeansuuntainen mutta torso muistutan että juuri siksi on niin tärkeätä että kaikki eduskuntaryhmät on kutsuttu siihen jatkotyöhön parlamentaariselta pohjalta poistamaan vielä se torsouskin

aivan samalla tavalla suomi on niin kuin kaikki muutkin jäsenmaat joutunut näissä neuvotteluissa vuosien varrella joustamaan ja vastaavasti taas tällä kertaa suomi on näitten vakuuksien osalta saanut läpi selvästi eduskunnan tahdon mukaisen klausuulin jonka todellinen sisältö selvinnee lähiviikkoina

jos katsomme sitä henkeä ja sitä päättäväisyyttä millä tämä työryhmä teki tämän ensimmäisen osuuden niin minulla on kyllä luottamus että nyt on ilmassa semmoista henkeä että nyt nämä asiat laitetaan kerralla kuntoon se on meidän kaikkien etu

edellinen eduskunta sekä lakivaliokunnan että talousvaliokunnan ponsilla yksimielisesti vaikka kuinka monta kertaa vaati tämän lainsäädännön säätämistä ja kyselytunneilla luvattiin että kyllä tehdään

varmaankin jokainen joka tänään näitä torsopuheita on täällä puhunut sitten on valmis siellä parlamentaarisessa työryhmässä lunastamaan puheensa ja etsimään järjestelmää joka ei jätä edes sitä torsoutta joka vielä nyt tämän sinänsä hyvän hallituksen esityksen jäljiltä jää toisiin osiin suomea

ei ole minkään puolueen eikä suomalaisen demokratian etu jos seuraavaksi ikuisuuskeskusteluna on sitten puolueiden rahoituksen salailu vaan että laitetaan myös se osuus kunnolla järjestykseen

mutta kyllä mielestäni se että ihmisoikeusselonteolla pyritään tällä kotimaisella osuudella rehelliseen itsearviointiin ongelmien esittelyyn sekä ratkaisujen esittämiseen eduskunnalle ennen kaikkea palvelee sitä että sekä hallitus että oppositio tekevät työnsä paremmin jos ottaa tämän prosessin aitona vaikutusmahdollisuutena saa asiansa kuuluviin

mutta jotenkin tuntuu että kun meidän täytyisi nyt mahdollisimman selkeä ja luottamusta herättävä tilannekuva pystyä antamaan kansalle niin semmoisen riidan käyminen joka vie koko kuviosta täysin hedelmättömään viime vaalitaisteluun että tapellaan siitä millaiset ne vakuudet ovat kun me tiedämme että tulemme lähiaikoina tietämään tarkkaan millaiset ne ovat ja toisaalta siitä mihin jo kiviniemi aikoinaan suostui ja mihin ei tuntuu aika hedelmättömältä koska mielestäni kuvio on aika selvä

on poikkeuksellisen nopeata kun työryhmän työn valmistuttua marraskuussa on käyty koko lausuntokierros alalla jolla on hyvin monia toimijoita jolla varsinaisen työryhmän työskentelyssä oli myös ristiriitoja ja saadaan jo nyt hallituksen esitys ja vielä kaikilta niiltä osin vaikka työryhmässä oli myös vastustusta

minä en jaksa enkä näe mitään syytäkään käydä tässä läpi kaikkia neuvotteluvaiheita kaikkia niitä eri laskelmia joissa virkamiehet ja asiantuntijat ovat olleet mukana

on tietysti myös niin että joissakin tilanteissa kun on pitkäksi aikaa sitouduttu johonkin josta jälkeenpäin olisi aika helposti nähnyt että pidemmän päälle tätä ei voida ylläpitää on peiliin katsomista myös siellä ministeriön puolella

viittaanpa vain kun täällä ilmeisesti ihan vilpittömästi on puhuttu äänestysaktiivisuudesta sami borgin tutkimuksiin eduskuntavaalitutkimuksiin joissa kiistatta näytetään että äänestysaktiivisuus on alhaisinta ja laskenut kaikista selvimmin niissä vaalipiireissä joissa äänikynnys on korkein

kotimainen osuus on hyvin laaja

asiaa näihin pätevyysvaatimuksiin ja marssijärjestykseen sekä sitten tähän tiiviin rakentamisen ja energiansäästön ilmastoinnin vyyhtiin

lopuksi vielä haluaisin korostaa sitä ministerinkin esille tuomaa seikkaa että päävastuu näissä toimijoissa on aina ministerillä ja ministeriöllä ja eduskunnalla että ensisijaisesti kaikesta myös näistä korjaavista toimenpiteistä vastaamme me kansan valitut ja meidän luottamusta nauttiva hallitus ettei käänny vain siihen helppoon tämä keskustelu että yksinomaan ne senaatin yksittäiset valinnat ovat tässä se ongelma

uusi hallitus on tehnyt loistosuorituksen tähän asti niillä tiedoilla mitä minulla on vakuuksien osalta tarkemmin tiedämme lähiaikoina ja on selvää että alun perin meistä kukaan ei halunnut jälkimarkkinoille mennä

marssijärjestys on siis valiokunnan mielestä se että nyt asuntoministerin on kun hänellä on käynnissä parhaillaan maankäyttö ja rakennuslain uudistaminen saatava sinne pätevyyskriteerit tämän alan toimijoille niin tarkastajille kuin korjaajille

äänestysaktiivisuus on alhaisinta ja laskenut kaikista selvimmin niissä vaalipiireissä joissa äänestyskynnys on ollut korkein

on tärkeää että kaikki ne erittäin keskeiset seikat joita täällä ryhmäpuheenvuoroissa nostettiin syrjäytymisestä lasten hoitoon pääsystä tulisivat huomioiduiksi itse nostaisin esille erityisesti ongelmat koskien lasten psykiatrisia hoitojonoja sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan mutta näiden rinnalla on erittäin tärkeätä nyt juhlavuonna kiinnittää huomiota myös siihen tulevatko suomalaiset lapset ja nuoret kuulluiksi

toivottavasti käy niin kuin pääministeri täällä kertoi että se tilanne tulee olemaan äärimmäisen harvinainen tai tietysti toivotaan että sitä ei tapahdu koska edellytykset sinne jälkimarkkinoille menolle ovat kyllä sellaiset että silloin ovat kyllä asiat todella todella huonosti jos tämä instrumenttikin vielä ekpn lisäksi jälkimarkkinoille menee

kyllä nimenomaan mainitut venäjän kanssa käydyt keskustelut minä olen käynyt kollegani venäjän oikeusministerin kanssa ja tulen käymään tässä keväämmällä näillä näkymin uudenkin oikeusministerin kanssa tästä asiasta keskusteluja että venäjä liittyisi haagin sopimukseen

joten rohkenenpa epäillä koska uskon myös sami borgin olevan aika taitava tutkija että tämän uudistuksen jälkeen meillä on nyt kaksi vaalipiiriä joissa äänikynnys on jatkossa selvästikin matalampi ja että niissä vaalipiireissä toisin kuin täällä väitetään logiikka tulee menemään niin että entistä useammalla äänestäjällä on mielekäs mahdollisuus äänestää sitä ketä oikeasti kannattaa ja näin ollen äänestysaktiivisuus tulee nousemaan

niin kuin kuulimme ministeri gustafssonilta hän on jo johtoryhmässä laittanut sitten sen jälkeen opetusministeriön valmiuteen kun ne pätevyysvaatimukset löytyvät ensin sieltä maankäyttö ja rakennuslaista muuttamaan ja parantamaan koulujärjestelmän sen mukaiseksi

mutta kyllä näin olen ymmärtänyt senaatin uuden johdonkin asennoituvan että he aikovat tehdä vielä entistä parempaa työtä ja kuuntelevat hyvin herkällä korvalla tätä keskustelua

tiedän että myös ministeri holmlund on omalta osaltaan käynyt keskusteluja tämän oikeusavun antamisesta ylipäätään samoin kuin itse olen käynyt

lainsäädännön mukaan jokaisen kunnan olisi pitänyt järjestää metodi jolla kunnassa lapsia ja nuoria kuullaan ja vain kolmannes kunnista on tätä lain nimenomaista määräystä totellut

hakolalle tästä euroopan unionin sisäisestä keskustelusta voin kertoa että nyt epävirallisessa oikeus ja sisäministerien kokouksessa me oikeusministerit saimme komission lupaamaan että eurooppalaisen pidätysmääräyksen arvioinnin yhteydessä komissio kun se evaluoi nyt tätä ensimmäistä kuitenkin aika laajasti käytettyä instrumenttia jonka pitää perustua siihen että me luotamme toinen toistemme järjestelmiin arvioisi nyt rehellisesti mitkä ovat ne ongelmat ja syyt joiden takia tätä luottamusta ei läheskään aina ole ja ne syyt ovat todella vakavat

sitten tähän ongelmavyyhtiin jossa pahimmassa tapauksessa ja valiokunta sen hyvin selkeästi kuvailee mietinnössä on entistä paksummat seinät entistä tiiviimpi rakentaminen mutta tämä sama huono laatu osaamattomuus valvonnan puutteet johtavat vakaviin sisäilma ja homeongelmiin

yksikään asiantuntija ei ole pystynyt näitä sami borgin tutkimuksia kumoamaan ja tältä osin se oikea kysymys mikä täytyy jatkotyössä tehdä on se että kaikille suomalaisille taataan yhtä mielekäs oikeudenmukainen yhtäläinen äänestyspäivä se ilo ja riemu mennä äänestämään ja tietää että ääneni ei mene hukkaan tässä vaalipiirissä yhtään sen enempää kuin missään toisessakaan vaalipiirissä että tätä työtä vielä tämänkin hyvän esityksen jälkeen jatketaan

ainakin meidän valiokuntakuulemisessamme saimme sellaisen käsityksen että se on ollut työtapaturma ja että suomi on kyllä halunnut tähän sopimukseen vakuusartiklan ja se niin kuin edustaja lohi täällä sanoi on aikaisemmissa versioissa ollut

vapautensa menettäneiden ihmisten asioista on niin ikään täällä puhuttu paljon viisaita

paljuselliasia joka on ollut pitkään häpeä suomelle tämän vaalikauden osalta hämeenlinnaa lukuun ottamatta näillä näkymin varmasti poistuu ja hämeenlinnan osaltakin tehdään parhaillaan töitä sen suhteen että vaalikauden lopussa päästään ed

mutta käsittääkseni asiantuntijoista kukaan ei ole sanonut että sinänsä se että se artikla tästä puuttuu estäisi suomen poliittisen tavoitteen mihinkä eduskuntakin nyt tulee yhtymään jos ja kun se yhtyy valtiovarainvaliokunnan enemmistön näkemykseen että ne vakuudet on saatava

tämä neuvonta siis neuvonta jota valtakunnallisesti ei ole lainkaan pitää saada aikaiseksi niin kuin teille aiemmin kerroin ja koko tämä osaaminen aivan toiselle tasolle

siinä yhteydessä ja myös aika suoraa puhetta me ministerit käytimme toinen toisillemme tulee arvioiduksi tämä että on kyllä hyvin erilaisia kulttuureita sen suhteen miten silloin toimitaan kuinka ripeästi ja kuinka vilpittömästi ja tasapuolisesti jos on kysymys siitä että toista jäsenvaltiot

sitten niin kuin täällä ympäristövaliokunnan puheenjohtaja kertoi ei suomella ole kuitenkaan tulevaisuudessa sitä vaihtoehtoa käytettävissä ettei rakennuksissa pidä säästää enemmän energiaa mutta näiden pitää kulkea käsi kädessä

tämän vuoden aikana tulemme yhdessä peruspalveluministeri risikon kanssa kertomaan lopullisen suunnitelman millä ensi vuoden alusta tämä suomen häpeäpilkuista ehkä järkyttävin poistuu

nyt ne eivät sitä tee

mennään selvästikin enemmän vain tiiviin ja energiaa säästävän rakentamisen säännöksiä tiukentavana neuvonta osaaminen laahaa jäljessä

sen sijaan tietysti olisi selvempää ja näin asiantuntijat sanoivat jos se siellä olisi ollut mutta tähän asti en ole nähnyt yhtään väitettä että tästä sopimuksesta sen artiklan pois putoaminen olisi juridinen este sille että vakuuksista päästäisiin sopimukseen

arvoisa puhemies

minä en ehkä olisi odottanut ihan niin nopeasti kuulevani vain ja ainoastaan yksiselitteistä arviota pitkän hallitusvastuun jälkeen keskustalta että se on se hallittu velkajärjestely joka nyt pitää saada ilman että samalla sitten vähän enemmän kerrotaan varsinkin miten se hallittavuus on siinä järjestettävissä

se että perustuslaissa puhutaan totta ei tarkoita että betonoidaan eu jäsenyys

viime vaalikaudella uudistettiin puoluerahoituslainsäädäntö ja liekö kohtalonivaa että nyt tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana olen tässä esittelemässä ensimmäistä kertaa uuden lain toimintaa kun aiemmin ministerinä esittelin uuden lainsäädännön

perustuslaissa mainitaan se tosiasia että me olemme eun jäseniä mutta siitä ei seuraa ja tämä näkyy perustuslakivaliokunnan mietinnöstä ja esittelemästäni hallituksen esityksestä sangen tarkkaan minkäänlaista muutosta siihen että suomi voi niin halutessaan lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaisesti erota eusta

rikoslakia halutaan muuttaa siten että kotirauhan rikkomiseen voi syyllistyä myös tekstiviestejä

jos asiattomien tekstiviestien lähettäminen on rinnastettavissa lähettämällä kun jatkossa asiattomien tekstiviestien lähettäminen on rinnastettavissa häiritseviin puhelinsoittoihin

valiokunta oli tässä mietinnössään onneksi yksimielinen ja yksituumainen ja näiltä osin uskallan nähdä että en ole ollut puolustuskannalla tai tästä kaksoisroolituksestani johtuen jäävi tätä työtä tekemään

me olemme neljä vuotta edustaja pekkarinen kuunnelleet muun muassa eu ministerivaliokunnassa samoja asiantuntijoita etsimällä etsineet nimenomaan sitä turvaa vakautta luottamusta ja hallittavuutta ja itse olen vakuuttunut että niin edellinen kuin nykyinenkin hallitus tosiasiassa hakee koko ajan sellaisia instrumentteja millä tämä kriisi a saadaan hoidettua b estetään se eskaloituminen

esityksen mukaan tekstiviestin lähettäjän rankaiseminen edellyttäisi vastaavalla tavalla kuin puhelinhäirinnän rangaistavuus nykyisin teon tahallisuutta ja sitä että tekijä ajattelee kohdehenkilön olevan tekohetkellä kotirauhan suojaamassa paikassa

hallitus ei vielä löytänyt resursseja keinoja tehdä kokonaista sitovaa ohjelmaa ihmisoikeuksien parantamisesta mistä viisaasti muun muassa keskustan ryhmäpuheenvuorossa mainitaan

mutta avoimuuden nimissä on hyvä pitää mielessä tämä kun seuraavaa esittelen että kyseessä on siis laki jonka ministerinä aikoinaan esittelin ja jonka toimivuutta nyt ensimmäisen kerran valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen pohjalta eduskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt

hallitus kuitenkin jo nyt sitoutuu saamen kielen elvytysohjelmaan ja täällä jo moneen kertaan mainittuun ihmisoikeusinstituution perustamiseen

tämän nyt käsillä olevan sopimuksen hyväksyminen ei miltään osin estä sitä että tällä hyvällä linjalla jatketaan ja etsitään niitä ratkaisuja että hallitulla tavalla lakataan kulkemasta sillä tiellä jossa koko ajan me kolmen an maat maksamme lisää ja lisää

nykyisen rikoslain mukaan kotirauhan rikkomisesta voidaan tuomita jos metelöi heittelee esineitä soittaa puheluita tai toimii muuten vastaavalla tavalla

lain tarkoituksena oli lisätä avoimuutta puoluerahoituksessa ja valvontatehtävät muutettiin niin että valtiontalouden tarkastusviraston oikeusministeriön ja asianomaisten yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastajien kaikkien roolia selkeytettiin terävöitettiin ja lisättiin merkittävästi vastuita

meidän resurssimme perustutkimuksessa ovat niin heikot että vaatii itse asiassa aikamoista neuvottelua ja kivien kääntämistä että saatiin se tarpeellinen tutkimustieto siitä mikä on rangaistustaso lapsiin kohdistuvassa seksuaalirikollisuudessa

on todella mukava kuulla nykyisen pohjoismaiden neuvoston jäsenten innostuksesta ja kehuja näin viidettä kautta eduskunnassa olevalta niille jotka ovat kirjoittaneet tämän raportin

sen sijaan minä en ole kuullut vielä semmoista hallittua ratkaisua jossa yhtäkkiä suomi kaataisi tämän sopimuksen ja sanoisi vaan että tehkää hallittu ratkaisu

ratkaisun jälkeen myöskään poliisi ei enää tutkinut tekstiviestien lähettämistä kotirauhan rikkomisena vaikka näin oli tapahtunut jo itse asiassa aika pitkään ja monet poliisit kokivat että käytäntö oli jo hyvin vakiintunut

reilun vuoden päästä saatiin ne tutkimustulokset

valtiotalouden tarkastusviraston raportti on edustajan mainitsemilta vuosilta mutta valiokunnan tarkastuksessa kuultiin myös huomattavasti tuoreempaa tilannetta

raportti on poikkeuksellisen tiivis ja helposti lähestyttävä ja siellä on ilahduttavasti hyvinkin arkisia asioita

tarkastusvaliokunta oli sitä mieltä että laki on toiminut niin että se on lisännyt rahoituksen avoimuutta mutta näin alkuvaiheessa ilmoituksen antajille eli puolueille ja heidän lähiyhteisöilleen se on selvästi lisännyt työtä

monet asiat ymmärrän oikein hyvin ja todellakin kunnioitan edustaja pekkarisen analyyseja mutta kun me haemme ratkaisua jossa suomi tulee mahdollisimman vähin vaurioin ulos jossa euro pääsee jaloilleen maailmanmarkkinat elpyvät niin siinä tilanteessa minä en kyllä näe että millään tavalla otamme riskiä kun nyt hyväksymme että tämä instrumentti on kunnossa ja toivottavasti mahdollisimman vähällä käytöllä

se on erittäin tärkeätä

ratkaisu on myös rajoittanut poliisin tiedonsaantioikeutta teleyrityksiltä niissä tilanteissa kun kuitenkin häirinnän kohde todella pelkää kokee tulleensa häirityksi

tämä hallitus on siis yksimielisesti sitoutunut siihen että se mitä sopimus vaatii ne edellytykset tullaan tällä vaalikaudella täyttämään

valiokunta on eri instituutio kuin tarkastusvirasto ja me selvitimme asiaa myös tuoreemmilta vuosilta ja kuten ponnesta huomaatte varsin tuoreitakin asioita

samanlaisia esimerkkejä kuin ed

alatalo täällä puhui onko riittävästi tietoa voisin luetella monta muutakin joista meiltä puuttuu riittävää välittömästi käytössä olevaa tietoa

sen jälkeen jää sitten vielä kysymys siitä ratifioidaanko sopimus ja jos viini

esityksellä pyritään vähentämään häirintää ja parantamaan häirinnän kohteeksi joutuneen asemaa

muun muassa rikosuhritutkimuksen osalta meidän täytyy ministeri holmlundin kanssa kerta toisensa jälkeen aina erikseen juosta kasaan tutkimuksia uhrikokemuksista vaikka sen pitäisi olla oikeusvaltion perustutkimusta jota tuotetaan eduskunnallekin ainakin joka toinen vuosi

mutta asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että suurin osa tästä työstä on todennäköisesti vain tätä sisäänajovaiheen lisätyötä ja kun asiat alkavat sujua niin myös puolueiden näkökulmasta lisätyö asettuu kohtuullisiin ja perusteltuihin puitteisiin

siitä miten eun perussopimuksia tulkitaan viime kädessä eu tuomioistuimessa ja sitä ennen muun muassa komission lakipalvelussa ei seuraa mitään siitä miten suomen perustuslakia tulkitaan

se oli kai osittain aika kotoperäinen suomalaisten uusien eu jäsenyydestä ylpeänä olevien oppi että missään tapauksessa pohjoismaisilla areenoilla ei liittouduta eikä puhuta eu asioita että meidän täytyy koko ajan todistaa muille eu maille että tämmöistä pohjoismaista klikkiä ei ole ja että koskaan ei muodosteta tämmöistä aitoa pohjoismaista sisäpiiriä eu asioissa

debatti osuuteen ei

mutta tässä sopimuksessa joka on parhaan kykymme mukaan neuvoteltu on siis menetetty osa suomen tavoitteista eli jälkimarkkinat saavutettu osa suomen aika radikaaleista tavoitteista lähiviikkoina näemme kuinka hyvin vakuuksien osalta

vistbacka jos oikein muistan kysyi aika välittömästi reaktioitani kyseiseen äänestyspäätökseen joka oli aika tiukka ja jossa enemmistön kanta perustui siihen että epäselvissä tilanteissa kuitenkin lain tarkkarajaisuusvaatimukset ovat aina niin vakavasti otettavia että in dubio pro syytetty periaatteella katsottiin että laki oli sen verran avoin tältä osin että vaikka yleisesti ja alalla oli ollut jo pitkään se käsitys että tekstiviesteillä voidaan häiritä kotirauhaa niin se ei kuitenkaan sitten näin ollut

ja kun suomen perustuslakia tulkitaan niin lähteinä käytetään sekä hallituksen esitystä jonka sattuneesta syystä tunnen erittäin hyvin että perustuslakivaliokunnan mietintöä

on ollut erittäin tärkeätä että valtiontalouden tarkastusvirasto on pystynyt neuvomaan ohjeistamaan ja järjestämään myös koulutus ja keskustelutilaisuuksia tämän uuden lain sisäänajon osalta

tässä kokonaisuudessa en usko että näistä huonoista vaihtoehdoista olisi parempaa vaihtoehtoa kuin lähteä nyt tämän sopimuksen kanssa liikkeelle ja jatkaa sitä vastuullista tietä jossa ongelmia ratkaistaan ja niitä yritetään hallita

lauslahti tuntee tämän eikä tarkoittanut sitä vaan kysymys on vain siltä osin kuin on ollut kysymys niistä sakoista joita tuomioistuin ei määrää

muistan että tuohon aikaan se mielestäni kyllä jossain määrin rapautti tai turhautti pohjoismaisia kokoontumisiakin kun oli tämmöinen ajatus siitä että täällä ei sitten yhdessä puhuta eu asioita vaikka tosiasiassa sekä jäsenmaiden osalta eli ruotsin tanskan ja suomen osalta että myös sitten eun ulkopuolisten mutta yhteisellä kauppa alueella olevien norjan ja islannin osalta vielä enemmän oli tarvetta puhua niistä asioista joihin nämä maat kuitenkin sitten yhteisen kauppa alueen kautta olivat sitoutuneet eri direktiiveistä

ei ole mahdollista yhtäkkiä tulkita perustuslain nyt esitettyä muutosta niin että suomi ei voisi erota niin halutessaan eusta

uudesta lainsäädännöstä tiedettiin jo silloin esittelyvaiheessa että niin tämä kuin vaalirahoituskin varmasti tulee kaikkialla maailmassa johtamaan joihinkin myöhempiin lisäselvennystarpeisiin

varmaan on viisainta että kun lakivaliokunta aloittaa kevätkaudella istuntonsa niin kun teille sopii tulen erikseen kertomaan kaikista näistä toimista mitä valiokunnan ponsien takia on tehty ja muistakin syistä ollaan tekemässä

tuolloin vastasin ed

vistbackalle että vallan kolmijako oppi toimii juuri sillä tavalla että silloin jos lainvoimaisen päätöksen lain tulkinta ei miellytä lainsäätäjää niin lainsäätäjän on reagoitava

tästä näkökulmasta tässä vaiheessa nousi aika harvoja tulkintakysymyksiä joita valiokuntakin katsoi tarpeelliseksi käsitellä ja jotka valtiontalouden tarkastusvirasto hyvin avoimesti ja selkeästi oli omassakin kertomuksessaan ottanut esiin

sangen nopeasti sitten oikeusministeriössä tehtiin vähän ohituskaistoja ja järjesteltiin meidän sinänsä kyllä hyvin niukkoja resurssejamme ja käytännön arjessa työtäkin hankaloittavaa tilannettamme

tässä annetussa ajassa ei riitä aika

esittelijät ovat hyvinkin työllistettyjä seuraavat kolme vuotta mutta onnistuimme löytämään sellaisen työaikajärjestelyn että saimme tämän esityksen mahdollisimman pian eduskuntaan